se on aivan totta mutta ilmatilan loukkaukset ovat pysyneet entisellään niissä ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta mutta saattaa arvata kumpi asia oli se ykkösuutinen

olen itse toiminut kahdeksan vuotta työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja voin kyllä sanoa sen että jos näin rajut leikkaukset koskisivat laajempaa tai vaikka saman kokoista miesvaltaista työntekijäporukkaa niin silloin uhattaisiin jo yleislakolla joka tapauksessa hyvin vakavilla toimilla tämän palkka alen estämiseksi mutta ilmeisesti on niin että vieläkin suomalaisilla työmarkkinoilla vaikka on tasa arvo ja samapalkkaisuusohjelmaa naisia kohdellaan myöskin julkisen vallan taholta eri lailla kuin miehiä

kansanedustajat laitettiin lainvastaisella salauspäätöksellä ja eduskunnan työjärjestystä rikkoen päättämään säkki päässä politiikan kuumimmasta asiasta

nykyinen perustuslain säännös ministerin sidonnaisuuksien ilmoittamisesta eduskunnalle ei yksiselitteisesti koske ministerin läheisiä vaikka elinkeinotoiminta tai omistus yrityksessä tai yrityksissä läheisten piirissä voi olla keskittynyt tavalla joka saattaa ministerin jääviksi päättämään tiettyä yritystä tai tahoa koskevista asioista

heinäkuussa puolustusministeri niinistö kertoi että ahvenanmaan asema on muuttunut ja vihjasi vihreisiin miehiin ja tästä toinen niinistö kyllä huomautti häntä muutaman viikon päästä

toisekseen myös oikeuskansleri muistutti hallitusta ja lainvalmistelijoita siitä että niin kunnissa kuin eduskunnassakin tulee olla käytössään kaikki keskeiset tiedot kun ne tekevät päätöksiä kuntalaeista ja sote ratkaisusta

tällä hetkellähän kunnan ykkösvirkamiehen valitsee aika useassa kunnassa yhden tai kahden puolueen eliitti ja ryhmäkurilla sitten sitoo kaikkien muitten ryhmien jäsenten kädet kun sitten kuntalaisten kanta saattaisi olla aivan toinen valittavan henkilön suhteen

arvoisa puhemies

omistuksen hajauttaminen esimerkiksi puolison ja lasten nimiin ei asiallisesti muuta ministerin sidonnaisuutta jos elinkeinotoiminta tai omistus on merkittävää jossakin tietyssä yrityksessä

kannattaa muistaa mikä siellä on tausta

selonteossakin todetaan että hallinnon avoimuuden edistämisessä tärkeää on tiedon saatavuus ja proses sien läpinäkyvyys selkeäkielisyys virkamiesten osaamisen kehittäminen sekä ennakoiva ja aktiivinen viestintä

tässähän pitää ottaa huomioon sidonnaisuuden arvioinnissa esimerkiksi perimisoikeus alaikäisten lasten tai lapsen huoltajuus tai se minkä muotoisesta parisuhteesta on kyse ja jos on avioliitosta kyse onko avioehtoa olemassa vai ei

totta kai se kirpaisee olipa mies tai nainen jos palkkaa ja työsuhteen ehtoja poljetaan aivan samalla tapaa se kirpaisee oli mies tai nainen mutta tässä on leimallisesti hyvin vahvasti naisvaltainen kohderyhmä kyseessä

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä siltä osin mitä tähän on kirjoitettu se on ihan oikean suuntaista asiaa

eli tämä taloudellinenkin sidonnaisuus kulkee suoraan vanhempien ja lasten välillä ja myöskin aviopuolisoitten välillä

arvoisa puhemies

lähipäivinä meille eduskunnalle annetaan ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja meidän valtionpäämiehemme tapaa venäjän päämiehen

opposition painostuksesta huolimatta ei tullut keväällä työllisyyslisäbudjettia ja vaikka luvattiin euroopan sosiaalirahaston rahoja ei saatu irrotettua niin nopeasti käyttöön kuin hallitus lupasi

ministerien toiminnan on oltava läpinäkyvää ja omassa sekä perheen yritysvarallisuudessa ja omistuksessa tapahtuvat muutokset on selvitettävä eduskunnalle

tähän asti kaikki on hyvin mutta kun se rajataan koskemaan vain sinällään tärkeää yksittäistä ryhmää pelastuslaitoksen sivutoimista henkilöstöä sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan osallistumista ja siitä saatua tuloa niin aivan hyvin olisi voitu mennä siihen järjestelmään mikä aikoinaan on ollut käytössä että on ollut kaikkien työttömien kohdalla suojaosa ja sen alle jäävät tulot eivät muuten ole vaikuttaneet maksettavaan työttömyysturvaan millään lailla

eun ja venäjän suhteessakin tapahtuu ehkä enemmän kuin julkisuudessa on kerrottu ja joka tapauksessa saksa ja ranska ovat jo liikkeellä

ministeri tehtävässään saa paljon sellaista hiljaista tietoa varsinkin oman hallinnonalansa asioista jolla voi olla hyvin suurta taloudellista merkitystä ja ministeri saa tämän tiedon ensimmäiseksi paljon ennen kuin moni muu

miten on joko sektoriministeri tai arvoisa pääministeri onko suomella poliittista liikkumatilaa kahdenkeskiseen vaikuttamiseen ennakointiin yhteistyöhön jotta suomi on valmiina sillä hetkellä kun ennemmin tai myöhemmin pakotteista ja vastapakotteista luovutaan kun kuitenkin kaikkien tiedossa on se että suomi näistä vastuista ja seuraamuksista kantaa kaikkein kovimman taakan

eurooppalainen liikenneverkkosuunnitelma osoittautui kuitenkin vaaralliseksi myös demokratian kannalta sillä sitä alettiin käyttää virkamiesvetoisesti suuntaamaan kansallisia ratkaisuja

vaikka kyseessä ei olisikaan ministerin mahdollinen jääviys johonkin yksityiseen yritykseen nähden sidonnaisuus omistuksen kautta voi olla merkittävää tietoa jos ministeri voi omalla hallinnonalallaan vaikuttaa omistamansa tai hänen perheenjäsentensä omistaman yrityksen toimintaedellytyksiin

jos vertaa suomea muihin pohjoismaihin niin työvoimapolitiikan aktiivitoimien taso on murto osa siitä mitä se on muissa pohjoismaissa

siinähän tulee käytännössä se valintatilanne että joko luovut omista perusoikeuksistasi tietyiltä osin omasta kotirauhasta kun vaihtoehtona on se että poliisilaitokselta ilmoitetaan että tuopas huomenna aseet takaisin jos et päästä poliisimiestä sisään

ankaran taistelun jälkeen radan rullaajat ja virkakoneisto joutuivat taipumaan yöjunaliikenne kemijärvelle jatkui ja ministeri teki siitä rahoituspäätöksen radan sähköistämiseksi siitä vielä ministerille kiitos tässä kaikkien kuullen

otan omalta osaltani piikkiin sen että lähetekeskustelun aikana en herätellyt edustajia siihen mitä tämän pitää sisältää mutta ihan kaikkeen ei kahden edustajan eduskuntaryhmällä ehdi vaikka me tavallista aktiivisempia ja ahkerampia olemmekin ja erityisen kiinnostuneita työelämäkysymyksistä

myös perheenjäsenten omistamisen tai yritystoiminnan kautta syntyy sidonnaisuuksia jotka voivat horjuttaa julkista luottamusta ministerin virkatehtävien asialliseen hoitamiseen elleivät sidonnaisuudet ole tiedossa ja siten yksittäisestä päätöksestä pidättäytyminen valvottavissa

olennaista tässä oli että tämä on kansalaisaktivismin paras esimerkki ja se antaa uskoa siihen että asioihin voi vaikuttaa

tämmöisiä vastaavan tyyppisiä lakialoitteita ja esityksiä on tehty vuosien aikana useitakin mutta ne eivät ole edenneet ja siltä osin kuin tämä hallituksen esitys tätä kyseistä ryhmää koskee se on kannatettava

elikkä se tarkoittaa sitä että heidät on jätetty kokonaan oman onnensa nojaan ja se on kyllä iso periaatteellinen valinta

sen vuoksi perheenjäsenten elinkeinotoiminnan omistusten yrityksissä ja muun merkittävän varallisuuden tulee kuulua ministerin ilmoitusvelvollisuuden piiriin

kuitenkin itse olen ollut kahdeksan vuotta työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsen ja edustaja yrttiahokin oli siellä viime kaudella

arvoisa puhemies

haluan vielä täsmentää etten missään nimessä ole demonisoimassa sitä etteikö kansanedustaja tai ministeri saa omistaa osakkeita

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki viime kaudella lakialoitteen vuokratyöstä ja siinä meillä oli pohjana ruotsin mallin mukainen käytäntö

kun näissä on oleellista että tuodaan rinnalle hyvin käyttökelpoinen malli niin näissä edellä mainituissa yrityksissä on henkilöstö ollut työnantajan kanssa takaamassa yhtiöitten kilpailukyvyn ja työpaikat yhdessä sovitulla tavalla ja monissa asioissa on löydetty uusia tapoja menestyä kilpailussa

kyllä saa mutta kaikkien tällaisten tietojen pitää olla niin näkyvissä että kansalaisilla on mahdollisuus arvioida myöskin tämän päättäjän riippumattomuutta

jos luokkapohjaisesti ei enää tapahdu poliittista mobilisaatiota niin sitten tapahtuu ainakin asiakysymyksissä ja sekin on parempi kuin kaiken kattava passiivisuus

vuokratyöhän ei ole ongelma niiden yrittäjien kohdalla jotka hoitavat velvoitteensa mutta ongelmat esiintyvät puhtaaksi viljeltyinä silloin kun halutaan kiertää asianmukaisia työehtoja laistaa työnantajamaksuista kiertää veroja ja harjoittaa työsyrjintää

sosiaaliseen yrittämiseen ja työllistämiseen liittyen voi kysyä miksi suomessa ei sosiaalisista yrityksistä tehty rajoitettuja osakeyhtiöitä niin kuin tehtiin monessa muussa maassa

liian pitkään oli odotettu työttömille tasokorotusta kaiken kaikkiaan

se on mahdollista jos työntekijät otetaan oleellisesti paremmin huomioon kuin tässä mallissa mitä hallitus nyt ajaa

se on ollut semmoinen leikkuri kun se heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta on rangaissut että monet aktiivit ovat miettineet mitä järkeä tässä on

se olisi mahdollistanut tarjouskilpailussa sen halvimman tarjouksen ohittamisen silloin kun tämä sosiaalinen yritys käyttää pitkäaikaistyöttömiä vajaakuntoisia vammaisia työllistämiseen

totesin nimenomaan että hallituksen esityksen suurin motiivi lienee yrityssalaisuuksien varjeleminen ja sitten luettelin semmoisia tahoja yhteisöjä joilla on oikeus valvoa jollain muullakin perusteella sähköistä viestintää

olen valiokunnan puheenjohtajan edustaja filatovin kanssa täysin samaa mieltä siitä että tämä hallituksen esitys tilaajavastuulain osittaisuudistukseksi on oikeansuuntainen mutta ei suinkaan riittävä

tästä syystä olisi tärkeää että vuokratyössä jossa muitakin ongelmia esiintyy hyvin paljon varsinkin harmaata taloutta ja ennen kaikkea ulkomaisten vuokratyöfirmojen osalta työntekijöillä olisi takuupalkka ja työnantajalla velvoite siirtyä heti ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

ja niin kuin sanoin niin ikävää on se että tämä on kaikkien hallituksen tasa arvo ohjelmien tasa arvotavoitteitten vastainen ratkaisu

viime vuoden aikana työttömyys paheni perinteisillä teollisuusseuduilla muuta maata enemmän varsinais suomessa uudellamaalla ja pirkanmaalla

ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä islannin ilmavalvonnassa siis islannin ilmavalvonnassa nähdään konkreettisena mahdollisuutena tiivistää kanssakäymistä lähitulevaisuudessa

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys ei niinkään lähde järkevästä työvoimapolitiikasta vaan siitä että maaseudun turvallisuuspalveluissa on paljon paikattavaa ja osin on nähtävissä se että valtion tuottavuusohjelman paineiden vaikutuksesta vastuuta halutaan siirtää kolmannelle sektorille

ja sen lisäksi entiset pysyvän massatyöttömyyden alueet eli lappi kainuu ja pohjois karjala säilyivät entisel lään

tämä sosiaalisen yrityksen asettaminen eri kategoriaan muiden yritysten kanssa antaisi liikkumatilaa sekä kilpailu että hankintalain suhteen ja mahdollistaisi sosiaalisen työllistämisen aivan eri tavalla kuin nyt

tässä tohtori veikko heinosen väitöskirjassa todetaan lisäksi viitaten esko antolaan että antola siis näkee stoltenbergin esityksen naton strategiana saada ruotsin ja suomen potentiaali naton käyttöön vetoamalla pohjoismaiseen yhteisyyteen ja yhteisvastuuseen ja mikä mielenkiintoista nimenomaan suomi ja ruotsi ovat olleet aktiivisia tässä usa nato yhteistyössä

arvoisa puhemies

melkein puolet lähtee tällä päätöksellä pois

ministeri pekkarisen viittaus siitä mitä ovat kemijärvelle syntyneet korvaavat työpaikat olleet kun sellutehdas päätettiin lopettaa rinnastus siihen että ne korvaavat työpaikat olisivat suunnilleen yhtä suuret jo nyt kuin sieltä menetettiin vaan valitettavasti ei pidä paikkaansa

työttömyys on kaiken kaikkiaan vahvasti sukupuolivalikoiva

mutta edustaja myllykoski laittoi minut äsken miettimään kun kahden keskustelimme onko tässä hallituksen esityksessä mahdollisesti perustuslaillinen ongelma ja jos ei ole niin joku voi varmaan sitä selventää kun tietty toimiala laitetaan erityiskohtelun alle samoin kuin siellä toimivat yrittäjät ja heille sitten vastaavasta toiminnasta on kovemmat sanktiot kuin jollain toisella toimialalla toimivalla yrityksellä

ihmettelen kyllä jos vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei ole tämän esityksen hylkäämisen kannalla eli yleiskeskusteluun on päätöstä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan saa lakiehdotuksen se meneekö sitten unto o

sehän on kauhean yksinkertainen menettely että lopetetaan momentti ja otetaan rahat pois siltä momentilta

me olemme niin moneen kertaan keskustelleet täällä poliisin tullin rajan ja hätäkeskusten toiminnasta että tämmöinen kytkentä ei ole tekemällä tehty

miksi työ ja elinkeinoministeriö ei käytä esimerkiksi työvoimakoulutushankinnoissaan muita kuin hintaa muita kriteerejä reilummin mitä nyt

työvoimapalvelulaissa erikseen mainittujen kohderyhmien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne heikkenee hyvin nopeasti ja ristiriita on siinä että työhallinnon toimenpiteitä pitäisi kohdentaa juuri nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin

mutta tämä toimialan rajaus on ongelmallinen niin kuin työelämä ja tasa arvovaliokunta toteaa ja myöskin perustuslakivaliokunta

ja edelleen viitataan että siten näiden liittoutujien asettuminen kannattamaan stoltenbergin ajatuksia voitaisiin tulkita eräänlaiseksi takaportin rakentamiseksi matkalla nato jäsenyyteen

se mahdollistaisi nimenomaan laadun parantamisen ja taittaisi sitä arvostelua mistä eniten nyt työministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön hankintoja moititaan

mutta se että poimitaan yksi erityinen ryhmä esille vain lisää tämän suomalaisen työttömyysturvajärjestelmän monimutkaisuutta

eikö kuitenkin ole aika oleellinen kysymys se siirretäänkö siinä verotusoikeutta kansallisvaltioilta eurooppa tasolle

mutta sitten edustaja satonen joka on siitä hyvä keskustelukumppani että hänen kanssaan pääsee aina keskustelemaan asiasta minä huomautan että eivät ne lakkosakot ihan pieniä ole koska siinä maksajina ovat ammattiosastot ja ammattiosastot eivät hyvinkään usein ole kovin varakkaita

ongelmia on hyvin monilla muilla aloilla maanrakennuspuolella telakkateollisuudessa josta tänä päivänä löytyvät ehkä rakennustoiminnan lisäksi räikeimmät esimerkit epäkohdista ja sitten palvelualoilla lähinnä ravintolatoiminta

eikä ole pitkä aika siitä kun me täällä salissa hyväksyimme tosin meidän vastustuksestamme huolimatta metalliliiton ja teknologiateollisuuden keskenään tekemän sopimuksen lomautusajan korvauksen maksamisesta

eli kiistaton yhteenveto tästä on se että toimenpiteitten taso kokonaisvolyymi ja työ ja elinkeinoministeriön määrärahat ovat aivan liian alhaisella tasolla

siksi toisekseen laittomat lakot eivät ole kenellekään itsetarkoitus vaan ne ovat hyvin usein seurausta siitä että työnantaja on menetellyt itse laittomasti esimerkiksi irtisanonut luottamusmiehen juuri sen takia kun hän on yrittänyt valvoa että työpaikalla meneteltäisiin laillisesti

mielenkiintoista on että pääministeri vanhanen kun hän puhui varkauden tilanteesta nimenomaan puhui kaikista työpaikoista ei pelkästään niistä jotka olivat tehtaan seinien sisäpuolella

kuulun niihin harvoihin kansanedustajiin jotka ovat aina äänestäneet päästökauppaa vastaan silloin kun siitä on tässä salissa äänestetty eikä se tarkoita sitä ettenkö välittäisi ympäristöstä ympäristöasioista vaan päinvastoin

työelämävaliokunnassa todettiin että se syrjii naisvaltaisia palvelualoja mutta työelämävaliokunnassa todettiin että kyseessä on pieni marginaaliryhmä ja tämä ilmeinen syrjintä on määräaikaista ja siksi työelämävaliokunnassakin tämä hallituksen esitys hyväksyttiin

se on taas yksi iso ja oleellinen askel liittovaltion suuntaan

olen aiemminkin yrittänyt nostaa keskustelua siitä voisiko suomessa tehdä tosissaan tämmöisten osittaisuudistusten sijaan todella radikaalin ratkaisun niin kuin monessa muussa maassa on tehty tai ei monessa muussa vaan joissain maissa on tehty eli on laitettu lainsäädäntöön ehdoton raja kuinka monta tasoa alihankintaketjussa voi olla

mutta ihan tähän teemaan liittyen joka tapauksessa meillä kuitenkin on se gäppi nyt kiinni kurottavana mitä kemijärvellä tuotettiin uusiutuvaa energiaa ja tehdashan oli sen suhteen omavarainen

minä en ole uskonut enkä usko vieläkään sellaiseen kapitalistiseen muottiin pakotettuun mekanismiin joka sallii vapaamatkustamisen joka pahimmillaan voi ohjata tuotantoa semmoisiin maihin joissa ympäristölainsäädäntö ja ympäristöteknologia ovat aivan lapsenkengissä

jos haluaa pikaluvulla päästä sisälle siitä kuinka monimutkainen tämä nykyinen järjestelmä on niin lukee tämän hallituksen esityksen perustelujen luvun nykytila ja muutosten tarve kolmannen kappaleen

kaikki parannukset mitä tämä hallitus on tehnyt työttömien tilanteeseen ovat kohdistuneet nimenomaan niille jotka ovat säilyneet ansiosidonnaisella turvalla ja työmarkkinatuella olevat ovat jääneet jalkoihin

jos se raja laitettaisiin laissa vaikka kahteen tai kolmeen niin tämmöisten ketjutettujen alihankintaurakoiden pätkiminen osiin helpottaisi kaikissa tilanteissa valvontaa

ilmastolaki on puitelaki joka toivon mukaan ohjaa suunnittelujärjestelmiä lainsäädäntöprosesseja siihen että näitä pitkän aikavälin tavoitteita kohti päästään etenemään

siinä jo pääsee yhden kappaleen aikana aika hyvin sisään siihen kuinka monenlaisia aikoja prosenttirajoja leikkureita laskentaperusteita on olemassa jotka kaikki huomioidaan sen yksittäisen henkilön kohdalla että mitä hänelle tulee maksettavaa työttömyysetuuden puolelta jos hän on vajaatyöllistetty

arvoisa puhemies

nyt kun keskustelussa on edustaja halla ahon viides lakialoite toivon kyllä vaikka toive todennäköisesti on turha että hallintovaliokunta kykenisi käsittelemään asiat asioina eikä heti ajattelisi niin että koska kyseessä on pääasiassa yhden oppositioryhmän tekemä lakialoite niin sitä ei sen vuoksi tarvitse edistää

oleellistahan tässä on se lähteekö liikkeelle laaja alainen kauaskantoinen prosessi joka paremmin kuin päästökauppa sitouttaa eri toimijoita näihin yhteisiin tavoitteisiin

arvoisa puhemies

kyllähän puitelailla tavoitteen nimenomaan pitäisi olla niin kuin edustaja kaikkonenkin kaipasi että se ohjaa konkreettista lainsäädäntöä siihen että näitä askeleita todella otetaan eikä käy niin että halvalla ostetaan ekologinen viikunanlehti

jos katsotaan lyhyesti sitä miten tämä vajaatyöllisen henkilön työttömyysturva on kehittynyt mikä on sen historia niin aikoinaanhan meillä oli hyvin selkeä järjestelmä joka olisi käyttökelpoinen tänäkin päivänä

asiaperustelut kaikissa näissä viidessä lakialoitteessa ovat kyllä hyvin selkeät

rovaniemellä valtion työmaalla haltikia urakoiva skanska ilmoitti tuovansa työmaalle virolaisia rakentajia

kun tässä lakialoitteen perusteluosassa viitataan siihen että käytännöt eri poliisilaitoksilla vaihtelevat niin niin todella on

yksinkertainen selkeä järjestelmä joka myöskin toi valoon niitä töitä mitä muuten olisi tehty pimeänä

samaan aikaan lapissa on työttömänä toistatuhatta rakennusmiestä ja naista

minä en ole missään kohtaa sanonut että vastustan ylikansallista verotusta mutta vastustan sitä että se otetaan osaksi jotta voidaan rakentaa euroopan liittovaltio

kun minulla ainakin on se kuva että lappilaiset rakentajat ovat kautta aikojen olleet haluttua työvoimaa myöskin täällä etelä suomessa niin on aika outoa jos he eivät sitten rehellisessä kilpailussa pärjäisi kotikentällä

jos malli on semmoinen että verotusoikeus ensin tällä avataan euroopan unionille niin on aivan varma että jatkossa tulee myös muita verokysymyksiä jotka viedään liittovaltion alle

kun ensimmäisen kerran luin tätä hallituksen esitystä korruptionvastaisen akatemian perustamisesta niin tuli tuntuma siitä että taasko yksi organisaatio ja vieläpä lumeorganisaatio joka on tekevinään sinällään tärkeän asian suhteen jotain

näin parempi valli oli taaksekäsin että jos henkilö on yhden päivän töissä hän on töissä silloin ja siltä päivältä ei makseta työttömyysturvaa muuten maksetaan